mutta rakennusalalla valitettavasti nämä yritykset elävät sen verran lyhyen ajan useimmiten että tätä ei voida pitää riittävänä ja sen takia tämä muutos on perusteltu

jos me saamme ne maahanmuuttajanuoret maahanmuuttajalapset jotka tänne suomeen ovat tulleet integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan niin varmasti tosiaan siihen panostettu raha tulee kyllä takaisin

tässä jo valiokunnan jäsen vehkaperä varsin hyvin kertoi mistä tässä asiassa on kysymys

silloin jos kyse on siitä että summat ovat hyvin pieniä ja niitä on hyvin laajalti saatu niin silloin tietysti ei ole tällaista kytkentää edes ajateltavissa

erityisenä painopisteenä valiokunnan mietinnössä korostuu pohjois suomi erityisesti kaivostoiminnan ja luonnonvarojen käytön lisäämisen aiheuttamat muutokset liikenteelle ja niiden hyödyntäminen sekä toisaalta koillisväylän mahdollinen avautuminen ja yhteydet jäämerelle mukaan lukien mahdolliset rautatieyhteydet tulevaisuudessa

on myöskin ihan oikein se että tässä todetaan että julkisissa hankinnoissa näitä sääntöjä myöskin kiristetään koska kyllä julkisen sektorin itsensä pitää olla sellainen joka näyttää esimerkkiä siinä että nämä asiat ovat kunnossa ja omalta osaltaan ne hoitaa ja kun meillä on tämä tilaajavastuujärjestelmä olemassa jotta on mahdollista nämä selvitykset tehdä niin julkisen sektorin pitää näin toimia

valiokuntahan käsitteli tätä varsin perusteellisesti ja erityisesti kiinnosti se osa alue mikä suomalaisen jäänmurron rooli tässä on ja mitä toisaalta tällä sopimuksella saavutetaan

se on sitten ylen toimivan johdon ja ylen hallintoneuvoston asia tehdä niistä linjauksia mutta tähän isoon kysymykseen ollaanko täydentävässä roolissa vai kilpailijan roolissa suhteessa kaupalliseen mediaan ja mikä on se lopullinen tavoite mihin pyritään on valiokunnan myöskin syytä ottaa kantaa

en puhu siitä ajasta kun olen itse ollut koulussa mutta siitä ajasta voin puhua kun olen ollut siellä opettajana

lahtela täällä vai ei

mutta kävi kyllä hyvin selvästi ilmi se että kaikkein tärkeintä meidän teollisuutemme kilpailukyvyn kannalta on se että jäänmurto toimii mahdollisimman kustannustehokkaasti ja siten että se palvelee meidän ulkomaanliikennettämme

mutta se mikä pitkien listojen suurin ongelma on on ilman muuta se että se on järjestelmä jossa kansanedustajaksi nimitetään

nämä kaikki eivät tule tilastoitua koska työkyvyttömyyden syyksi tilastoidaan vain kaksi seikkaa ja jos alkoholi on siellä kolmantena mukana niin se ei välttämättä näy tilastoissa

en pidä pahana myöskään sitä että silloin kun jäädään kiinni toiminnasta jota ei ole asianmukaisesti hoidettu ja on saavutettu epäreilua kilpailuetua siitä tulee mittavakin sanktio

venäjän osalta korostetaan erityisesti suomen gateway asemaa suhteessa venäjän transitokuljetuksiin ja korostetaan myös sitä että venäjän talouden kasvu on saatava ulottumaan hyvillä liikenneyhteyksillä kaakkois suomen itä suomen ja pääkaupunkiseudun lisäksi myös keskiseen ja läntiseen suomeen

itänaapurissa oli sen jälkeen kun järjestelmä muuttui neuvostoliitosta yhtäkkisesti kapitalistiseksi sellainen järjestelmä jossa nimitettiin miljonääriksi ja sekään ei ollut kovin hyvä järjestelmä

pidän hyvänä sitä että tähän yle lakiin sisältyy myöskin se että kun yle jatkossa miettii uusien tehtävien ottamista itselleen niin hallintoneuvostolla on mahdollisuus pyytää arviota tästä liikenne ja viestintävaliokunnan yhteyteen valittavalta virkamieheltä

mutta sikäli kuin tämä pitää paikkansa niin tässä on erittäin huomattavasta kansantaloudellisesta asiasta kyse

on itsestään selvää että tämä yhteistyö ruotsin kanssa tuo meille etuja se auttaa niissä tilanteissa kun tarvitaan lisää kapasiteettia joissakin tilanteissa tulee myös edullisemmaksi käyttää ruotsalaista kalustoa joka on esimerkiksi perämerellä useimmiten lähempänä kuin suomalainen kalusto

tämä on se avainasia että ei sellaista valtaa voida antaa millekään muulle kuin suomen kansalle joka pääsee päättämään siitä kuka täällä talossa istuu

toki voin kyllä lopuksi todeta että kun nyt on päästy sille linjalle että näitä sanktioita korotetaan jään odottamaan sitä esitystä kun laittomien lakkojenkin osalta tehdään korotuksia näihin lakkosakkoihin

muistan että täällä viime vaalikaudella useita kertoja niin minä kuin monet muutkin silloisen opposition riveistä tätä asiaa kysyimme muun muassa ed

myöskin liikennejärjestelmän ja älykkään liikenteen ratkaisuista valiokunta kävi varsin pitkään keskustelua ja totesimme että liikennejärjestelmäkokonaisuuden toimivuutta turvallisuutta ja ympäristötavoitteita voidaan pyrkiä edistämään uutta tieto ja viestintäteknologiaa soveltavan älyliikenteen keinoin

sitä valtaa ei voida millekään puolue elimelle antaa

järjestelmä on kieltämättä hieman poikkeuksellinen kuten ministerikin täällä sanoi ja se tosiaan edellyttää eduskunnassakin työjärjestyksen muutosta mutta en pidä sitä kuitenkaan huonona koska näen niin että tällä tavalla tuodaan lisää riippumattomuutta sen suhteen mille uusille sektoreille ylen on viisasta mennä

kalliomäeltä joka silloin toimi opetusministerinä hän toimi aikaisemmin myös valtiovarainministerinä ei vähääkään otettu kuuleviin korviin sitä asiaa että ikäluokkien pienenemisestä aiheutuvat rahat pitäisi palauttaa koulutoimen hyväksi vaan päinvastoin oli itsestään selvää että ne käytetään valtion budjetin yleiskatteeksi

mutta aivan kuten tässä jo aiemmin sanottiin niin valiokunnan tahto on voimakkaasti se että tätä kotimaista jäänmurto osaamista ja myös kalustoa kehitetään ja tästähän on olemassa päätökset uuden laitteiston hankinnasta ja siinä mielessä viedään eteenpäin sitä osaamista

mitä sitten tähän verolinjaukseen tulee niin olen täällä edustanut sitä näkemystä jo pitkään että kokeilemalla haetaan sellainen taso jossa tuonti ei kasva liikaa mutta samalla pystytään vastaamaan niihin alkoholin kiistattomiin haittoihin jotka siitä seuraavat ja tässä suhteessa nyt kun veroa korotetaan on liikuttu oikeaan suuntaan

jotta meillä jatkossakin olisi laadukas koulutusjärjestelmä meidän on myös saatava tuloja tähän yhteiskuntaan ja niitäkin on mahdollista saada koulutuksesta

en tarkoita tällä missään nimessä sitä että yle ei saisi jatkossa mennä millekään uusille sektoreille vaan ymmärrän että ylen pitää myöskin toimintaansa voida kehittää

täytyy myös huomioida että tämä arktinen osaaminen joka suomella on jäänmurrossa erityisesti niin se on myös kansainvälisesti hyvin voimakkaasti noteerattua ja siinä voisi olla meille myös aito vientimahdollisuus

mutta aivan kuten tiilikainen tässä sanoi tilanne on tällä hetkellä se että monilla työpaikoilla taistellaan siitä että työpaikat säilyisivät ja silloin aivan avainasia on se että toimintaympäristö on kunnossa

on kuitenkin niin että helposti jos asioita katsotaan vain ylen sisältä tai hallintoneuvoston kautta vaikka se koostuukin kansanedustajista siinä ollaan ikään kuin vähän liian lähellä omaa pelikenttää ja sen takia on hyvä että tällainen järjestely on tuotu

tilannehan on tähän asti ollut se että määrärahataso on pysynyt varsin samalla tasolla mutta ostovoima on heikentynyt kustannustason vuoksi

varmasti on monia mahdollisuuksia myydä esimerkiksi tätä kansainvälistä mainetta saanutta peruskoulua ja varmaan myöskin nuorempien lasten opetusta ja muita hyviä suomalaisia toimintamalleja maailmalle

tilanne kouluissa tällä hetkellä varmaan on se että kaikkein tärkeintä on että kouluissa ja luokissa säilyy järjestys ja että niin oppilaat kuin opettajatkin kokevat sen työskentely yhteisön turvalliseksi ja mielekkääksi

toki sitä nytkin jo tällä hetkellä tehdään mutta siinä voisi olla vielä suuremmankin liiketoiminnan paikka tulevaisuudessa

siitä olisi seurannut korkojen kasvu ja se olisi ajanut todella vaikeaan tilanteeseen monet yritykset ja vaarantanut monia työpaikkoja

samassa yhteydessä on kuitenkin muistettava että ennen kuin me voimme ottaa lukukausimaksuja tänne eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevilta oppilailta niin meillä kyllä silloin jäävät ne miljardimarkkinat pois kokonaan jotka maailman tasolla ovat tässä asiassa

se on hieman irrallinen siitä asiasta mistä nyt on kyse mutta liittyy siihen kun nyt uutta meristrategiaa luodaan ja siinä yhtenä osana on jäänmurron kehittäminen ja vahvistaminen

uskon että siitä tulee toimiva malli vaikka kuten korostankin sitä se on poikkeuksellinen siihen nähden mitä aikaisemmin on ajateltu mutta osoittaa toisaalta sitä että ministeri kiurun ja ryhmäpuheenjohtajien työryhmässä ainakin oli innovatiivista ajattelua tässäkin asiassa

ei ole myöskään niin suoraviivainen kysymys että se minkä kokoisia luokkia missäkin kunnassa on suoraan riippuu kunnan taloudellisesta tilanteesta

kun tästä nyt on jo täällä lakialoite tehty ja käsitelty ja eduskunnan selvä enemmistö on sen allekirjoittanut niin toivoisin että tämä otettaisiin myös valtioneuvostossa vakavasti

yhteisöveron alennus energiaveroleikkurista kiinni pitäminen ovat juuri sellaisia toimia jotka nimenomaan tässä tilanteessa auttavat säilyttämään työpaikkoja ja on paljon helpompaa säilyttää työpaikkoja kuin luoda uusia vaikka uusiakin toki tarvitaan ja pitkässä juoksussa niitä varmasti tulee sieltä biotalousstrategian puolelta

toki se osittain siitäkin riippuu mutta on monia sellaisia kuntia joissa saman kunnan sisällä on hyvin korkeita luokkakokoja ja sitten on hyvin matalia luokkakokoja

se johtuu siitä yksinkertaisesta syystä että poliittiselle päättäjälle on huomattavasti helpompaa siellä kuntatasolla nostaa sen ison koulun luokkien kokoa kuin pistää sitä pientä koulua kiinni jossa sitten suhteessa käytetään pienemmälle opiskelijamäärälle isompaa opettajaresurssia

tämä on se logiikka joka siinä päätöksenteossa toimii ja se on täysin ymmärrettävää että se toimii koska se vastakaiku joka sen pienen koulun lopettamisesta tulee on niin voimakas että usein ei ole rohkeutta lähteä sitä ratkaisua tekemään

valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen että pienillä hankkeilla voidaan merkittävästi parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta ja osana perusväylänpidon panostuksia myös nämä tulee muistaa

valiokunta pitää tärkeänä myös rataverkon edelleensähköistämistä

on erittäin hyvä että sivistysvaliokunnan mietinnössä on tämä seuranta koska se myöskin antaa painetta sinne kuntatasolle että todellakin tämä raha tullaan käyttämään siihen että luokkakokoja tullaan pienentämään

arvoisa puhemies

täällä on mainittu pisara rata helsinkiriihimäki rataosan kapasiteetin lisäämisen toinen vaihe sekä sitten imatran kautta yhteydet venäjälle

arvoisa puhemies

tämä on nyt voimakas signaali jota myös kyyditetään rahalla ja olen varma että se hyvin pitkälti menee perille ei varmaan kaikissa kunnissa mutta erittäin monessa varmasti tulee menemään ja sitä meidän kaikkien velvollisuus on tietysti viedä myöskin eteenpäin

ehkä minusta ed

jos olen ymmärtänyt oikein sen mitä esimerkiksi edustajat heinäluoma ja lindtman ovat täällä sanoneet niin me kaikki olemme siitä samaa mieltä että parasta olisi että työmarkkinajärjestöt yhdessä löytäisivät sellaisen ratkaisun joka tekee sekä tämän kilpailukykyloikan että maltillisen palkkaratkaisun

uotila sanoi varsin hyvin sen asian että henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ja ehkä tämä näkemysero joka on tässä vähän niin kuin eri puolella salia lähtee siitä että meillä on vähän erilainen käsitys siitä millä tavalla se työnantaja toimii

lisäksi korostetaan sitä että pitää tätä ten t ydinverkkoa raideyhteyttä laajemminkin eli koko raidevälin osalta ja myöskin siihen liittyviä raideyhteyksiä jatkossa kehittää

arvoisa puhemies

aivan lopuksi on pakko kommentoida sosialidemokraattien tekemiä esityksiä siitä kuinka monta oppilasta milläkin luokalla saisi olla maksimissaan

kun olen itsekin ollut työnantajana niin kyllä minä sen tiedän että silloin kun minun työntekijäni ovat tyytyväisiä siihen tapaan millä asiat hoituvat myöskin työntekijät antavat parhaimman panoksensa

mutta jos sitä ratkaisua ei synny niin teidän viestinne on se että sitten pitää nostaa kädet pystyyn eikä tehdä yhtään mitään kun taas hallituksen viesti on se että siinä tilanteessa että sitä ratkaisua ei synny hallituksen pitää kantaa vastuunsa suomen työllisyydestä ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisesta ja viedä sitten omat ratkaisut läpi jos yhteiseen sopimukseen ei päästä

todettiin että tähän malliin liittyy vielä paljon epävarmuustekijöitä mistä johtuen pysyvän instituution perustamiseen ei katsottu olevan tässä vaiheessa mahdollisuuksia mutta pidettiin kyllä tärkeänä sitä että muitakin rahoittajia liikennehankkeille voisi olla kuin valtio ja korostettiin erityisesti näitä kumppanuusmalleja ja sitä että kaupungit voivat olla mukana rahoittamassa ainakin silloin kun ne saavat merkittävää kaavoitushyötyä ja yritykset silloin kun kyse on sen tyyppisestä hankkeesta joka suoraan palvelee yksittäisen yrityksen etua kuten on esimerkiksi kaivoshankkeiden kohdalla

ja se ei johda suinkaan siihen että tässä haettaisiin aina ikään kuin sitä halvinta muotoa tai muuta vaan päinvastoin koska meiltä suuret ikäluokat poistuvat työelämästä niin meille tulee pulaa työvoimasta hyvin monilla aloilla

tämä on nyt samaa jatkoa niille unelmille joissa on ilmainen päivähoito ilmainen joukkoliikenne tämä menee kolmantena niihin

ja tässä on todella iso ja merkittävä ero ja se on hyvä että se on nyt tämän keskustelun aikana käynyt selväksi

me nyt jo tiedämme mikä on tilanne esimerkiksi lääkärien osalta

siitä olen aivan varma vaikka en ole näihin laskelmiin edes perusteellisesti tutustunut koska kyse on niin valtavasta summasta ja varsinkin kun tiedämme nyt tämän taloudellisen tilanteen jossa monet kunnat tulevat jatkossa olemaan sitä kautta kun talous ylipäätään on menossa taantumaan ja tiedämme tämänpäiväiset uutiset siitä miten valtiontaloudessa käy

ja kuten aiemmin totesin siellä nimenomaan nämä vuokratyöyritykset ovat syntyneet työntekijöiden halusta työskennellä niille ja tällä tavalla voi tulla käymään myöskin muilla aloilla myöhemmin

siinä mielestäni ed

larikka sanoi aivan erinomaisesti että me tarvitsemme erityylisiä työn tekemisen muotoja jotta mahdollisimman moni suomalainen ylipäätään työllistyy ja jotta mahdollisimman moni voi myöskin valita sieltä itselleen soveltuvimman työn tekemisen muodon

on tietysti sinänsä hyvä että on tavoitteita mutta kyllä niiden toteuttaminen on mielestäni täysin epärealistista ja sen takia niitä ei voi tässä vaiheessa ottaa edes vakavasti

lentoliikenteen osalta valiokunta kiinnitti huomiota siihen että lentoliikenteen kattava strategia on valmistelussa mutta korosti erikseen helsinki vantaan lentoaseman erityisesti aasian yhteyksien merkitystä koko suomen lentoliikenteelle ja sen lisäksi oulun lentoaseman merkitystä pohjois suomen merkittävänä lentoliikenteen solmukohtana josta voi tulla koko pohjoisen kalotin keskus

ensinnäkin viittaan tässä maa ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon siitä että haja asutusalueilla on hyvin vaikeaa järjestää joukkoliikenteen palveluita järkevästi ja sen takia yksityisautoilua ei ole siellä perusteltua pyrkiä rajoittamaan mutta toki voidaan kehittää kutsujoukkoliikennettä kimppakyytejä erilaisia kyytitakuun hyödyntämismalleja

arvoisa puhemies

sirnön puheenvuoroon ja yhdyn siihen näkemykseen kyllä mihin täällä ministeri pekkarinenkin yhtyi että tämä ammattikorkeakoulujen tutkimus ja kehitysrahoitus on tärkeä

aivan aluksi kiitokset tulevaisuusvaliokunnalle siitä että se on tarttunut tähän tärkeään hyvinvointiyhteiskunta asiaan

valiokunta piti erittäin myönteisenä myös sitä että joukkoliikenteen rahoituksessa ostovoima turvataan selonteon mukaan hallituskauden taitteessa tehtävällä kustannustason nousua vastaavalla tasokorotuksella

mutta kun näitä ruvetaan nyt vertaamaan tähän nokian tilanteeseen niin kyllä se nyt täytyy sanoa nokian kunniaksi että kyllä siinä yhteiskunnan panostukset ja yhteiskunnan saamat hyödyt ovat vielä vahvasti hyötyjen puolella olkoonkin että me olemme nyt isossa muutostilanteessa

ja varmasti niitä rahoja joita aikaisemmin on käytetty nokian kehittämiseen me tarvitsemme sen uuden yritystoiminnan luomiseen aivan kuten jyväskylässä tehtiin silloin kun nokia sieltä lähti millä sitten saadaan uusia työpaikkoja niille nokialaisille niin tampereella oulussa kuin pääkaupunkiseudullakin jotka sitten hakeutuvat uusiin tehtäviin

tämä on se todellinen kysymys

jos minä otan yksittäisen konkreettisen esimerkin vaikkei näitä ole monta mutta minullekin on tullut viestejä että joku opiskelija tulee sanomaan että jos työttömyysturva on korkeampi kuin opintotuki niin tämä ei kannusta opiskelemaan

mehän emme tässä vaiheessa voi vielä tietää sitä kuinka monelle tämä tulee vastaan ja kuinka moni pysyy nokialla töissä mitä isoja kansainvälisiä toimijoita tänne saadaan sitä väkeä työllistämään mutta kaikkinensa tässä on erittäin isosta asiasta kyse

jokainen työtön on liikaa mutta kyllä tässä nyt pitäisi rehellisyyden nimissä tarkastella sitä mikä on ollut tämä taloustilanne kun valtaosa työpaikoista syntyy pieniin yrityksiin

todettiin että resurssit kannattaa kohdentaa sinne missä vaikutuspotentiaali on merkittävin

no eihän se kannustakaan mutta ei kai sen idea ole se vaan pitäisi ajatella niin että on upeaa elää sellaisessa maassa missä jokainen varallisuuteen katsomatta voi hankkia itselleen korkeatasoisen ammatin opiskella ja sivistää itseään

se tarkoittaa erityisesti suuria kaupunkiseutuja ja siellä vaihtoehtoisten liikennemuotojen kehittämistä suhteessa omaan autoon

jos me vertaamme sitä talouden kehitystä jolloin meillä oli historiallisen kova taantuma ja vertaamme työllisyyskehitystä niin tuskin löytyy suomen historiasta ja kansainvälisestikin on vaikea löytää esimerkkejä joissa työllisyyden hoidossa olisi paremmin onnistuttu kuin tässä tilanteessa on onnistuttu

täytyy nämä mittasuhteet pitää mielessä että ne määrät mitä nokia yhtiönä ja mitä nokian työntekijät ovat maksaneet tähän yhteiskuntaan veroa ovat niin isoja summia että niillä on pidetty montaa muutakin asiaa pystyssä

lisäksi olennainen kysymys on se että autokanta suomessa on myöskin yksi euroopan unionin vanhimmista keskimäärin noin kaksitoista vuotta

ja mikä on ollut tärkeintä siellä on panostettu nuoriin vastavalmistuneisiin ja juuri työttömäksi jääneisiin jotta on estetty virta pitkäaikaistyöttömyyteen ettei ole nyt tullut uutta porukkaa pitkäaikaistyöttömyyteen

täällä on ollut hyviä puheenvuoroja siitä että vain korkeammalla työllisyysasteella me pystymme silloin kun meidän huoltosuhteemme muuttuu pitämään yllä tätä hyvinvointiyhteiskuntaa

siinä tämä omaehtoinen koulutus jonka ministerikin on maininnut on erittäin tärkeä asia ja uusi väylä

sen lisäksi investointihankkeilla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta

ymmärrän ympäristönsuojelun merkityksen mutta me emme saa vetää mattoa alta meidän omalta kilpailukyvyltämme sellaisissa tilanteissa joissa se vaarantaa meidän perusteollisuutemme tuottavuuden koska se on kuitenkin se jolle pitkälti tämä hyvinvointi rakentuu myös tulevaisuudessa

tämä koskee erityisesti törmäysonnettomuuksien vähentämistä ja myöskin sitten tasoristeyksien poistamista raideliikenteen osalta

arvoisa puhemies

täytyy todeta että en odottanutkaan että saan puheenvuorollani ensimmäisenä kannatusta edustaja mustajärveltä mutta en anna sitä myöskään toiseen suuntaan liittyen tähän vasemmistoliiton viime kauden esitykseen vuokratyöhön liittyen

keskusteltiin myöskin paljon rattijuopumuksen ja ennen kaikkea huumautuneena ajamisen vaikutuksista

arvoisa puhemies

valiokunta korostaa sitä että liikennevalvontaa pitää jatkossakin ylläpitää monipuolista liikennevalvontaa joka riittävästi puuttuu näihin kysymyksiin ja lisää muun muassa rattijuoppojen kiinnijäämisriskiä sekä valiokunta pitää tärkeänä sitä että huumeiden käytön seulontaan ja tulevaisuudessa myös ajovireyden arviointiin on saatavissa luotettavaa välineistöä ja pitää hyvänä liikkuvan poliisin kehittämää road policing ajattelua

kuten täällä on sanottu ilman muuta yle on eduskunnan radio ja on hyvin tärkeää että pidetään kiinni siitä riippumattomuudesta ja on myös hyvä että tämän parlamentaarisen työryhmän työ käynnistyy mahdollisimman nopeasti

kuten tiedämme tänä päivänä suomi on valtavien taloudellisten haasteiden edessä

mutta kyllä niistä lääkkeistä takuupalkka esimerkiksi on sellainen että hyvin monet alan tuntijat arvioivat että se käytännössä lopettaisi vuokratyötoiminnan joka on kuitenkin joustava tapa nuorelle päästä työelämään niin että se varmaan olisi kyllä vastoin hallituksen tavoitteita saada nuoria entistä enemmän työelämään

enää kyse ei ole siitä että matkustaja vetää mukanaan olutlaatikkoa vaan viinalasteja tuodaan jopa pakettiautoilla

arvoisa puhemies

ja kun viittasitte että monissa euroopan unionin maissa olisi tällaisia kokoja niin minä epäilen että ne maksimikoot ovat kyllä korkeammalla tasolla kuin mitä on esitetty näissä opposition esityksissä

on tietysti erittäin tärkeä asia että me olemme saaneet kiinan intian ja yhdysvallat sitoutumaan tähän globaaliin sopimukseen koska jos nämä valtiot eivät lähde tosissaan mukaan niin meidän on täysin mahdotonta vastata tähän ilmastonmuutoksen haasteeseen ja sen takia tätä tulosta voi pitää hyvänä

arvoisa puhemies

ehkä nyt kuitenkin sen verran edelliseen puheenvuoroon liittyen että ei tässä nyt kuitenkaan ihan tavatonta ole tapahtunut vaikka ehkä prosessissa olisi paljon parannettavaa ollutkin

aivan lopuksi täällä on siis kaikkineen vielä kuusi lausumaa joita en lähde nyt sanasta sanaan lukemaan